mutta samalla joutuu sen toteamaan että jos me puhumme erikoissairaanhoidosta ja pyrimme sitä panemaan kunnan kokoisiin yksiköihin että jokainen kunta vastaisi pääsääntöisesti erikoissairaanhoidosta siis pääsääntönä niin kuin hallitus ajaa jokainen kunta vastaisi niin eihän tämä tule missään tapauksessa toimimaan liian pieni yksikkö joka tapauksessa

meillä ei ole suomessa kuin muutama kunta jotka pystyisivät tämän hoitamaan ja silloin tullaan siihen tilanteeseen että väistämättä lähdetään siellä kunnissa tekemään investointipäätöksiä jotka eivät välttämättä koko yhteiskunnan ja kansantalouden kannalta ole järkeviä

kun lähdetään investoimaan sairaalatekniikkaan esimerkiksi magneettikuvauslaitteisiin ja muihin ei silloin voida katsoa yhden kunnan näkökulmasta sitä vaan pitää katsoa laajemman yksikön näkökulmasta jos aiotaan tehokkaasti hoitaa

eivät kunnanvaltuuston päättäjät voi lähteä ratkaisemaan kenelle annetaan minkäkinlaista hoitoa keneltä leikataan lonkka tai mitkä ovat kaiken kaikkiaan lääketieteellisen päätöksenteon perusteet

niitäkin päätöksiä varmasti joudumme tulevaisuudessa tarkastamaan kun yhteiskuntamme taloudellinen tilanne muuttuu mikä lääketieteen palvelu kuuluu julkisen sektorin kustannettavaksi ja mikä on yksilön oma vastuu

sitten voidaan tietenkin puhua näistä investoinneista ja terveyskeskuksen sijainnista mutta tällöinkin on järkevää että katsotaan vähän laajempia alueita ja mietitään koko maakuntien kokoisten alueiden näkökulmasta että kaikilla asukkailla on se saavutettavuus suurin piirtein toteutumassa eikä niin että lähdetään vain yksittäisen kunnan näkökulmasta katsomaan

nämä palvelut vaativat jatkossa entistä enemmän kun meidän sairaalatekniikkamme kehittyy ja lääketiede kehittyy entistä laajempia hartioita

kun keskusta teki välikysymyksen sosiaali ja terveyspalveluitten järjestämisestä tavoitteemme oli myös se että hallitus tulisi ennen vaaleja reilusti ja rohkeasti eduskuntaan kertomaan millä tavalla se aikoo tämän rakenneuudistuksen toteuttaa

valitettavasti me olemme täällä nyt tänään kokeneet että hallitus on täysin kyvytön sopimaan näinkin suurista asioista ja kansakunnan kannalta kohtalonkysymyksistä

monessa kunnassa tänä aikana on jouduttu valitettavasti totea maan että talousarviot tälle vuodelle ylittyvät

monessa sairaanhoitopiirissä kamppaillaan nousevien kustannusten kanssa

sen takia olisi äärimmäisen tärkeää että nopeasti saataisiin tehtyä välttämättömiä uudistuksia palveluiden tuottamisessa

tällöin ongelmaa ei ratkaise se että me siirrämme erikoissairaanhoidon valtion hoidettavaksi päinvastoin se veisi aivan väärään suuntaan

jotkut edustajat ovat täällä esittäneet tätä lääkkeeksi mutta kyllähän se keskeinen ongelma meillä on se että saumattomat hoitoketjut eivät välttämättä toimi ja meillä on liian jyrkkä raja aita erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä

sen takia keskustan esittämä kotikuntamaakunta malli on paras lääke siihen että me saamme kasattua yhteen nämä sosiaali ja terveyspalvelut ja sitä kautta mietittyä miten me saamme tuotettua ne niin että tehokkuus paranee nykyisestä

toinen keskeinen asia johon tämä keskustan malli tulisi vastaamaan ja voisi sanoa puremaan on se että meillä alueilla loppuisi nykyisen kaltainen kilpavarustelu

perusteluna tähän haluan todeta että tämä hallituksen esitys eduskunnalle kansalaisaloitelaiksi ei niinkään kosketa talousarviota eikä sillä ole taloudellisia vaikutuksia kovin suuria mutta asia on muuten hyvin periaatteellisesti merkittävä ja uusi väline kansalaisille tehdä lainsäädäntöä koskevia aloitteita ja liittyy ennen muuta perustuslain muutokseen joka tulee tiettävästi ensi viikolla myös käsittelyyn

paikka paikoin meillä on sellaisia tilanteita suomessa että sairaanhoitopiirit tai kunnat lähtevät niin sairaalaan liittyvissä laiteinvestoinneissa kuin erilaisissa erikoissairaanhoidon palveluissa kilpailemaan keskenään niin työvoimasta kuin sitten laitteiden hankinnoissa

tällöin me tuhlaamme meidän kansakuntamme varoja

meidän kansantaloutemme kannalta ei ole järkevää että resursseja tuhlataan ylimääräisiin laitteisiin ja sanotaan liian tiheään terveyslaiteverkkoon

pitäisi miettiä mikä on optimaalinen alue minne lähdetään investointeja tekemään

arvoisa puhemies

olen kyllä tässä keskustelussa yllättynyt paitsi siitä että mitään selkeää linjaa ei hallitukselta ole tullut myös siitä että perussuomalaisten puolella näyttää olevan yhtä monta linjaa kuin on puhujaakin

mutta eihän tämä yksin riitä

kun täällä viime päivinä on keskusteltu yksityisistä terveyspalveluista ja niihin liittyvistä kilpailutuksista olemme kuulleet sekä pääministeriltä että valtiovarainministeriltä ohjeita

valtiovarainministeri on esittänyt että kuntien pitäisi ottaa vastuuta ja kilpailutuksessa ei pitäisi lähteä antamaan palveluita kansainvälisille terveyspalveluyrityksille jotka kenties ohjaavat sitten korkojen kautta voittoja suomen rajojen ulkopuolelle

nyt tämän pallon heittäminen kunnalle ei ole oikein koska nykyinen kilpailulainsäädäntö estää selkeästi tällaisten yritysten syrjimisen jos he noudattavat kuitenkin suomen lakia

oikea lääkehän siihen on se niin kuin täällä on keskusteltu että tiukasti valvotaan meidän etuamme tuolla euroopan unionissa ja mahdollistetaan se että me voimme kotimaista hankintalainsäädäntöä muuttaa niin että me pystymme suosimaan paikallista yritystoimintaa järkevässä mittakaavassa ja niin että me lähdemme muuttamaan kotimaista lainsäädäntöä että tällainen korkokeinottelu ei ole kerta kaikkiaan mahdollista

tämä liittyy näihin terveyspalveluihin erittäin tiiviisti sen takia että juuri nämä kansainväliset terveysyritykset ovat nyt nousseet julkisuuteen nimenomaan tämän korkokeinottelun kautta

toivon että suomeen löytyisi mahdollisimman pian toimiva malli uudistaa sosiaali ja terveyspalvelut

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

lähetekeskustelua varten esitellään päivi ja risto kahdeskymmenesviides osa puhemiesneuvosto eroteta asia lähetetään liikenne ja arvoisa puhemies

se on kuitenkin selvää että yhtään enempäähän ei varmasti valtio lähtisi eivätkä rahastot lähtisi markkinoille panemaan kuin sinne yleensä saadaan järkevästi mahtumaan rahaa

toinen juttu johon haluan puuttua oli se mikä merkitys tällä yhteisöveron alentamisella on välittömästi työllisyydelle ja investoinneille

sitä en oikein ymmärrä miten nämä poistot nyt liittyvät tähän koska eihän poistopolitiikassa mitään erityisen suuria muutoksia tämän hallituksen aikana ole tapahtunut

arvoisa puhemies

haluan tässä kuitenkin kun tämän pykäläkohdan alle kuuluu myös maakunnan kehittämisraha ottaa sen esille

kehittämisrahahan on tarjonnut nopean ja ketterän tavan käynnistää aluekehityksen kannalta merkittäviä maakunnallisia kehittämishankkeita

kaikessa huomaa sen että hallituksen politiikassa maakunnille ei haluta antaa arvoa ja yhä vähemmän ollaan antamassa maakunnille valtaa ja ollaan tehtäviä ja kehittämistehtäviä ehkä viemässä keskuskaupungeille

kun valtion talous on joutunut erittäin voisin sanoa huonoon jamaan niin on selvää että tasapainottamistoimia tarvitaan tarvitaan säästötoimia tarvitaan leikkauksia

tämän hallituksen aikana ei ole tehty yhtään merkittävää edes aloitetta valtion virastojen tai työpaikkojen hajasijoittamiseksi maakuntaan

edellisellä hallituksella oli kuitenkin konkreettisia toimia

niitä on monia onnistuneita hankkeita

jo silloin kun hallitus teki ratkaisut että turveveroa nostetaan mikä aiheutti sen että muuttuvahintainen sähkön tuotantotuki tämä biomassan tuki laski noin kolmanneksella tästä varoiteltiin

tämä on ollut pitkään tiedossa ja nyt pitäisi tehdä konkreettisia toimenpiteitä nopeasti jotta saataisiin uusia biovoimalainvestointeja suomeen jotta tavoitteissa pysyttäisiin myös energiapolitiikassa

arvoisa puhemies

toinen on vapaa sivistystyö joka on myös joutunut muiden koulutusalojen ohessa säästötoimien kohteeksi

tämän haluan nostaa esille senkin takia että nyt kun hallitus kaavailee ja on itse asiassa päättänyt tästä oppivelvollisuusiän nostamisesta niin kyllä tähän asti vapaa sivistystyö eli kansanopistot ovat olleet myös omalta osaltaan hoitamassa sitä roolia että kun nuoret peruskoulun jälkeen ovat miettineet mikä heidän alansa on ja eivät ole ehkä olleet sitä löytämässä niin on sitten osa heistä ohjautunut kansanopistoon joka on auttanut heitä löytämään oman elämänpolkunsa

nyt sitten uhkana koetaankin se että kun tämä oppivelvollisuusikä nousee niin on suuri epätietoisuus siitä miten käy tämän kansanopistokentän tässä välissä

pitääkö tämä oppivelvollisuus lähteä jatkamaan peruskoulussa tai toisen asteen puolella joko lukiossa tai ammatillisella puolella vai onko tässä vielä tilaa näille kansanopistoille

pitäisin kyllä erittäin suurena häviönä suomalaiselle koulutuskentälle jos emme nyt tässä tilanteessa huolehtisi siitä että tämä vapaa sivistystyö voi edelleen jatkua vahvana suomessa ja oman roolinsa hoitaa myös tässä

toinen asia arvoisa puhemies jonka haluan ottaa esille on saamelaisten kielipesäkysymys

jos me ajattelemme meidän euroopan ainoan alkuperäiskansan tulevaisuutta ja kulttuurin säilymistä niin kyllä siinä perinteiset elinkeinot ja elämäntavat mutta erityisesti tämä kielikysymys on sellainen joka ratkaisee sen että me saamme tämän kulttuurin säilymään

sen takia tämä on kyllä kunniakysymys suomelle että me saamme hoidettua asianmukaisesti tämänkin kysymyksen

arvoisa puhemies

tuo ilmeisesti aika selkeä hallituksen linjaus kuitenkin niin että koko ikäluokalta nostetaan oppivelvollisuusikää on kyllä huono linjaus minunkin mielestäni

onpa niitäkin esimerkkejä että peruskoulun jälkeen nuori ei ole oikein tiennyt mikä hänen tuleva uransa on ja on lähtenyt vaikkapa au pairiksi ulkomaille niin kuin eräälle läheiselleni kävi

hän sitten siellä vuoden aikana itsenäistyi oppi saksan kielen palasi tänne opiskelemaan enkä näe että tämä on mitenkään huono vaihtoehto hänen kannaltaan tai suomalaisen yhteiskunnan kannalta

minusta on tärkeätä se että me saamme siinä iässä kun nuoret uraa miettivät heidät tavallaan itse kantamaan omaa vastuuta löytämään polkunsa

sen takia nyt käytetään turhan kalliita lääkkeitä ongelmaan jota varmasti nämä lääkkeet eivät edes paranna

arvoisa puhemies

tämä hallituksen esitys tulee vaikuttamaan kansalaisten asumisen energiahintaan silloin jos on öljylämmitys omakotitalossa tai jos ollaan kaukolämmityksessä ja kaukolämpö tuotetaan kivihiilellä tai maakaasulla

se pitää huomata että jos lämmitys perustuu puu tai turvepohjaisiin polttoaineisiin kaukolämmityksessä veronkorotukset eivät vaikuta asumismenoihin lainkaan ja sitä kautta tällä myös tavoitellaan ohjausvaikutusta jotta polttoainevalinnat olisivat tämäntyyppiset

toinen merkittävä asia tähän hallituksen esitykseen sisältyvänä on tämä kaivostoiminnan muuta teollisuutta ankaramman verotuksen palauttaminen samalle tasolle kuin muulla teollisuudella

minusta tämä hallituksen esitys on erinomainen ja se on myös sopusoinnussa sen ison ratkaisun kanssa jossa synnytetään itsehallintoalueet joille siirretään myös maakuntaliittojen tehtävät muun muassa tämä kaavoitus

jo tällä hetkellä maakuntakaavoitushan on maakuntaliittojen tehtävänä ja nyt sitten tämän esityksen jälkeen maakuntavaltuusto tekee sen päätöksen siitä mikä on maakuntakaavan sisältö

minusta ovat ne pelot joita on tässä esitelty siinä mielessä turhia että maakuntakaavahan ei ole sillä tavalla oikeusvaikutteinen kaava että sehän vain ohjaa alemmantasoisen kaavan eli kuntien laatiman yleiskaavan laatimista

siinä mielessä minusta ei tarvita enää demokraattisesti valitulle elimelle maakuntavaltuustolle tämmöistä päällystakkia ympäristöministeriötä siihen katsomaan

sama lainsäädäntö ohjaa maakuntaliittoja tässä kaavan laatimisessa kuin tänäkin päivänä ja tämä nykyinen menettely on ollut mielestäni turha siltä osin että tarvitaan vielä täällä ympäristöministeriössä sitä vahvistamista

minusta tässä ei kannata pelätä ja ehkä tässä on tämmöinen ideologinen ero että osa ei luota siihen että demokratia tuottaa tuolla maakunnissa riittävän tasokasta päätöksentekoa vaan ajatellaan että kyllä täällä helsingissä tiedetään mikä on alueille parasta

arvoisa puhemies

tässä hallituksen esityksessä luovutaan sakkojen muuntorangaistusmenettelystä jolloin siis sellaisten henkilöiden kohdalla jotka ovat jättäneet toistuvasti sakot maksamatta voitaisiin muuntaa sakot vankeusrangaistukseksi

on selvää että yleinen voisi sanoa että varmasti kansalaistenkin mielipide on sentyyppinen että kyllähän näin pitäisi jatkossa olla

tämä lakihan joka mahdollistaisi muuntorangaistukset päätettiin viime kaudella mutta se ei ole vielä astunut voimaan ja tässä taustalla miksi tämä nyt perutaan on puhtaasti se että tämä menettelyhän on aika kallis

tässä vaikeassa taloudellisessa tilanteessa pitää tehdä valintoja ja jos nyt ajatellaan sitten tähän rinnalle sitä että meillä on paljon vakavampia rikoksia joista tuomitaan vankeutta ehdollisena siitä syystä esimerkiksi että on ensikertalainen niin moni rikollinen vain heiluttelee sitä lappua ja toteaa että eihän tämä ehdollinen vankeus ole mitään

sen takia hallitusohjelmaan on otettukin kirjaus tästä asiasta siten että tarkistetaan ensikertalaisuussäännöksiä väkivaltarikosten sekä lapsiin kohdistuvien törkeiden seksuaalirikosten rangaistustasoa sekä ehdollisen vankeustuomion tehostamismahdollisuuksia kuten lyhyt ehdoton vankeus yhdyskuntapalvelu ja valvottu koevapaus

tällä tarkoitetaan sitä että on syytä tarkastella niin että tähän ehdolliseen vankeustuomioon lisättäisiin tämmöinen jakso ehdoton vankeus tai yhdyskuntapalvelus ja sillä tavalla näillä olisi selkeästi nykyistä tehokkaampi merkitys

arvoisa puhemies

tämä metsähallitus laki joka nyt on tuotu tänne eduskuntaan on pitkän prosessin tulosta

jo viime kaudella suunniteltiin johtuen voisi sanoa eurooppalaisista säännöksistä ainakin näin sitä perusteltiin tätä metsähallituslain muutosta ja sitä että metsätalouspuoli tästä erikseen yhtiöitetään metsätalous oyksi

itse lähden siitä että nyt kun tätä ollaan uudistamassa niin ei riitä se että me teemme vain pakolliset muutokset vaan pitää tunnistaa ne tämän hetken tilanteessa olevat ongelmakohdat jotka vaativat myös korjausta

osaltaan tässä kuulemiskierroksella ja prosessin edetessä on otettu huomioon sitä palautetta joka on tullut alueilta ja eri osapuolilta lausunnoissa ja kuulemisten yhteyksissä mutta vielä voi sanoa että tähän lakiesitykseen sisältyy tiettyjä ongelmia jotka on syytä nyt valiokuntakäsittelyssä tarkkaan harkita

on edelleen sellainen kuva että ehkä tässä ei ole vieläkään tarpeeksi onnistuttu muokkaamaan sitä riittävän selkeäksi niin että tulisi voisin sanoa johtamisen kannalta optimaalinen malli